valvira valvoo myös sosiaalihuollon toimintayksiköitä

terveyden ja sosiaalihuollon valvonnan on tarkoitus seurata ovatko asiakkaan ja potilaan perusoikeudet toteutuneet palveluja annettaessa

ymmärrän sen hirveän hyvin koska itse hoitajana olen näkemiäni vääryyksiä tuonut esiin ja olen saanut useampiakin potkuja työpaikoista juuri tämän takia

tämä on asia joka on todella huolestuttava koska lupa ja valvontaviraston toiminnan kannalta on olennaista että se saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon sellaisesta seikasta joka voi vaarantaa asiakas ja potilasturvallisuutta

tämä antaa meille perustan profiloitumiseen näissä kysymyksissä

kyse on tällöin opintotukilain määrittelynkin mukaan enemmästä kuin puolesta opiskelukuukaudesta ja on oikeudenmukaista myöntää myös matkatuki tällaiselle kuukaudelle

valviralla on oikeus tehtäviensä suorittamiseksi saada tarpeelliset tiedot sen estämättä mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään muilta tahoilta

ylilääkitys vaihtamattomat vaipat aliravitsemus sänkyyn sitominen alati vaihtuva henkilöstö hoitajien uupuminen ja riittämättömyyden tunne vanhusten yksinäisyys masentuneisuus alkoholisoituminen ja itsemurhat

vakavinta on se että haavoittuvimmassa asemassa olevat kehitysmaat joilla on kaikkein heikoimmat edellytykset siihen varautua tarvitsevat eniten muiden tukea

luonnonkatastrofit lisääntyvät ruuan ja puhtaan veden saanti vaikeutuu terveysongelmat kasvavat elinkeinotoiminnat hankaloituvat ja niin edelleen

velvollisuutta ilmoittaa tällaisista seikoista ei ole

esimerkiksi tilanteessa jossa terveydenhuollon ammattihenkilö on vaarantanut toiminnallaan asiakkaan turvallisuuden tai syyllistynyt lääkevarkauteen työpaikallaan työnantaja voi valintansa mukaan ilmoittaa tai olla ilmoittamatta valviraan tapahtuneesta

hallitus ei ole kuitenkaan toteuttanut omaa ohjelmaansa eivätkä hallituspuolueet vanhustenhoitoon kohdistuvia lupauksia joita he antoivat ennen eduskuntavaaleja

suomessa työikäiset naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin työikäiset miehet mutta he työskentelevät miehiä useammin määräaikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa

jos asiasta ilmoitetaan valviraan se hankkii asiasta tarpeellisen selvityksen ja harkitsee onko aihetta esimerkiksi rajoittaa kyseisen henkilön ammatinharjoittamisoikeutta tai kieltää häntä kokonaan harjoittamasta kyseistä ammattia

asiakas ja potilasturvallisuu den parantamiseksi sekä terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon alalla on tarpeellista velvoittaa lainsäädännöllä viranomaiset ja huoltotoimintaa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavat yhteisöt ja laitokset oma aloitteisesti ilmoittamaan valviralle asiakas ja potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantavasta seikasta

jotta samapalkkaisuus saavutetaan hallituksen on purettava talouden sukupuolittuneita rakenteita ja muutettava stereotyyppistä nais ja mieskuvaa

kansainvälinen ja myös mahdollisesti alueellinen päästökauppa voi luoda markkinoita päästövähennyksille ja avata mahdollisuuksia yksityisen rahoituksen lisäämiselle ilmastopolitiikkaan

edellä olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen jonka mukaan viranomaisella yhteisöllä ja laitoksella sekä apteekilla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus ilman viraston pyyntöäkin ilmoittaa sille seikasta joka voi vaarantaa asiakas tai potilasturvallisuutta elinympäristön tai väestön terveellisyyttä tai turvallisuutta taikka joka voi vaikuttaa valvottavan toiminnanharjoittajan luotettavuusarviointiin

tasa arvoa ei saavuteta jos perheiden sukupuoliroolien mukaista työnjakoa jossa nainen hoivaa ja mies elättää ei romuteta

arvoisa puhemies

yksi hallituksen velvollisuuksista hoivan järjestämisessä on äitiys isyys ja vanhempainvapaat

tähän liittyy olennaisesti kysymys perhevapaiden kustannuksista

huolestuttavaa on se sitoutuvatko muut keskeiset teollisuusmaat teholtaan ja vaikutuksiltaan yhtä yhdenvertaisiin ja oikeudenmukaisiin päätöksiin kuin suomi ja eu

suurimmat kustannukset eivät aiheudu työnantajalle niinkään työntekijän ansiosidonnaisen äitiys isyys tai vanhempainrahan maksamisesta vaan sijaisen etsimisestä tämän kouluttamisesta ja vapaalta palaavan työntekijän uudelleenkouluttamisesta

hallituksen on erittäin tarkoin seurattava että eu ja suomi astuvat samaa tahtia muiden keskeisten maiden ja maaryhmien kanssa kaikissa tärkeissä ilmastonmuutoksen vastustamiseen ja sopeutumiseen sekä rahoitukseen liittyvissä toimenpiteissä

miksi hallitus ei jo toimi

emme kuitenkaan kannata erikseen isille kiintiöityjä perhevapaita vaan haluamme jättää lastenhoidon käytännön ratkaisut perheiden itse päätettäväksi

pahimmillaan voisi käydä niin että suomi ja eu karkottaisivat maailman puhtaimman teollisuus ja energiantuotantonsa niihin maihin joissa ilmastopolitiikka on löysintä

perheen ratkaisut eivät ole vain tasa arvoratkaisuja vaan niihin vaikuttavat myös monet seikat kuten monilapsisuus työttömyys ja yrittäjyys ja siksi perheelle tulee antaa valinnan oikeus siitä kumpi vanhemmista on kotona hoitamassa lapsia

tuoreen oululaisen väitöstutkimuksen mukaan tyypillisin keino hoitajan selvitä työstään kun hoitajia ei todellakaan ole riittävästi on nostaa vanhuksen sängyn laidat ylös

te teitte sen kiitos

arvoisa puhemies

minä haluaisin kysyä tämmöistä että kun kunnat ovat lähteneet kyllä todella huolestuttavasti säästämään vanhusten hoidosta ja hoivasta kuljetuspalveluista omaishoitajien tuesta kaikesta mahdollisesta

kaikissa viidessä lääninhallituksen tekemässä selvityksessä päädytään siihen että henkilökuntaa on kaikkialla liian vähän ja monin paikoin paljon alle minimin

kuitenkin palvelut ovat kaukana apteekit ovat kaukana kaupat ovat kaukana meillä on hoitajia aivan liian vähän esimerkiksi kotihoidossa meillä istuu yksinäisiä vanhuksia suorastaan heitteillä omissa kodeissansa

kadulla asuminen on naisille erityisen vahingollista

hyvä ja laadukas hoito on mahdollista niin avo kuin laitoshoidossa vain koulutetun kielitaitoisen ja riittävän henkilökunnan avulla jonka vaativaa työtä arvostetaan ja jonka työstä maksetaan myös kunnon palkka

iäkkään väestön pienituloisuus ja köyhyys tarkoittaa lähinnä iäkkäitä naisia koska naisten elinikä on korkeampi kuin miesten

minkä vastuun meinaa hallitus ottaa tästä

elikkä kuntiin on saatava sitä korvamerkittyä rahaa että vanhustenhoito pelaa niin kuin sivistysvaltiossa sen täytyy pelata

nyt vanhimmat naiset elävät pelkän kansaneläkkeen tai kansaneläkkeen ja sen pienen ansioeläkkeen varassa ja yksinhuoltaja on köyhä vanhanakin

tarvitaan muita ratkaisuja esimerkkeinä hoitovapaan mahdollisuus ikääntyneen omaisen hoitoa varten ja kotikuntalain muutos joka sallisi laitoshoidossa olevan vanhuksen muuttaa lähemmäksi lähiomaisia

on todella tärkeää turvata näille naisille ilmainen tai kohtuuhintainen terveydenhoito jotta heillä pienituloisina on mahdollisuus ylläpitää tyydyttävää henkistä ja fyysistä kuntoa

arvoisa puhemies

ykn alaiselta naisten oikeuksien sopimuksen komitealta on tullut huomautuksia siitä ettei suomella ollut naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa

naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat vakavia ongelmia suomessa

tehyn mukaan se on sitä että potilasturvallisuus ei missään olosuhteissa saa vaarantua elikkä hoitajan on ymmärrettävä osattava puhua osattava lukea ja kirjoittaa suomen kieltä

nykytilanteessa uhri on enemmän oman onnensa nojassa kuin väkivallan tekijä

henkilöstön riittämättömyys työn kuormittavuus ja siitä johtuvat sairauspoissaolot sijaisten saamisen ongelmat ja henkilöstön ikääntyminen vaikeuttavat vanhustenhuollon työntekijöiden arkipäivää

kuitenkaan seksuaalirikoksia lähisuhdeväkivaltaa tai aikuisten lapsiin kohdistamaa väkivaltaa ei tule sovitella

nämä pitäisi houkutella takaisin terveydenhoitoalalle mutta kun lähihoitaja saa siwan kassalla parempaa palkkaa ja inhimilliset työolot ja työajat niin tämä houkuttelu on hiukan vaikeaa

haluamme erityisesti nostaa esiin yhteiskuntamme suuren huolenaiheen johon on puututtava vieläkin rankemmalla panostuksella nuorten miesten kasvava syrjäytymis ja itsemurha alttius

toiseksi on tuettava maassa jo olevien ulkomaalaisten kouluttamista ja kolmanneksi on tuettava ulkomailla asuvien suomalaisten hoitajien paluumuuttoa joka tuntuu kyllä aika uskomattoman vaikealta juuri tämän palkkatason takia

kristillisdemokraatit kannattavat nais mies ja sukupuolitutkimuksen vahvistamista ja pitävät tärkeänä tasa arvokysymysten ja sukupuolinäkökulman integroimista muuhun tutkimukseen ja opetukseen

on myös aivan tavallista että aamuvuorossa työskentelevä tekee myös iltavuoron yksinkertaisesti sen takia että iltavuorolainen on sairastunut ja sijaisia ei saada

myös pohjoismaiset vertailut vanhustenhoidossa osoittavat että tanskaan ja ruotsiin verrattuna meillä käytetään kolminkertainen määrä psyykenlääkkeitä

lääkkeillä myös pyritään lieventämään yksinäisyyttä ja turvattomuutta vaikka lääkkeiden sijasta vanhuksille tulisi järjestää sosiaalista toimintaa liikuntaryhmiä ja iloa

oululaiset kotihoitajat lähettivät terveisiä

he toivovat saavansa erikoisluvan ajaa sataaneljääkymppiä työssä ollessaan muuten he yksinkertaisesti eivät pitkien matkojen takia koskaan ehdi tehdä sitä työmäärää mikä heillä on

mielenterveysongelmat ovat myös vanhuksilla yleistymässä syvä masentuneisuus joka johtuu siitä yksinäisyydestä jota siellä kotona yksin oleminen aiheuttaa

kunnissa avopalveluja lisätään tällä hetkellä muuttamalla vanhainkoteja asumispalveluyksiköiksi joissa voidaan säästää paitsi henkilöstömenoissa myös lääkekuluissa

on hienoja hienoja innovatiivisia suunnitelmia siitä mitä tullaan tekemään kun me olemme vanhoja tai meitä nuoremmat ovat vanhoja mutta entä tämän päivän vanhus

hallitus ei ole myöskään korjannut omaishoitajien epäoikeudenmukaista verotusta jonka takia niukasta korvauksesta jää käteen vielä vähemmän kuin palkkatulosta jäisi

moni vanhus kuolee ylipaikalla kuuden tai seitsemän vanhuksen kuorsatessa vieressä

ihmisen elämää tulee kunnioittaa kuolemaan saakka